arvoisa puhemies

rakentaminen on pysähtynyt hiipunut ja jos jotain ei tehdä on selvää että se tietää suurta työttömyyttä joka jo tällä hetkellä on rakennusalalla

rahoituslaitokset ovat myös tiukentaneet lainanantoaan ja on selvää että tämä kiristää niitä markkinoita joilta asuntotuotantoon sitten rahaa etsitään

siinä mielessä ed

tiusasen esitys aravajärjestelmän uudelleen käyttöönotosta ja korkotukilainoituksen ehtojen parantamisesta on ihan paikallaan tässä takana pankin edustajan lausuma hiihdot ja keskustelu päättynyt hevosen käsittely keskeytetä

tätäkin niin sanottua paras hankkeen jatkolakia viivyteltiin aivan turhan kauan ennen kuin se saatiin tänne saliin saakka ja aikaa olisi kyllä ollut asian hoitamiseen riittävästi

mutta täytyy sanoa että tämä paras hanke kaiken kaikkiaan on tällä hallituskaudella ollut pysähdyksen tilassa ja tällainen loppukiri nyt ei paljon tästä ainakaan enää paranna tätä asian käsittelyä

kyseessä on puhdas pakkolaki jolla puututaan kuntien itsehallintoon ja pakotetaan ne epätarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön

pakkokeinoilla ei koskaan saada aikaan hyvin toimivaa yhteistyötä johon tässä ilmeisesti on ainakin yritetty pyrkiä

arvoisa puhemies

toiminnan tehokkuus taloudellisuus ja palvelujen saatavuus sekä työssäkäyntialue olisivat paljon parempia kriteerejä kun yhteistoiminta aluetta muodostetaan ja määritellään

jotakin hyvää tässä mietinnössä kuitenkin on ja se on se että mietinnössä on kannanotto siitä että ammatillista koulutusta ei sotketa tähän pakkolakiin

mutta nyt esillä oleva sosiaali ja terveyspalveluihin puuttuva laki on sellainen että se loukkaa kunnallista itsehallintoa ja tähän ei olisi pitänyt mennä

arvoisa puhemies

söderman tässä asiassa että tässähän nyt passilakia ollaan muuttamassa ja siihen kytketään sitten tämmöinen rekisteri ja sitä minä en voi ymmärtää että jos tämmöinen halutaan jossa kaikki ovat niin tehtäköön se sitten oikeassa järjestyksessä ja siinä mielessä tämmöinen kytkentä on tässä juuri se ongelma

timo korhosen näkemystä siitä vaikka olemme tässä hylkäysesityksessä mukana että olisimme jotenkin kainuun mallia torjumassa

päinvastoin kun me aikaisemmin esitimme hylkäystä koko aluehallintouudistukselle sen sekavuuden ja byrokraattisuuden takia toimme silloin esille että kainuun mallissa olisi ollut hyviä elementtejä tähän uuteenkin aluehallintouudistukseen

eli tämä ei kyllä ole syynä meidän hylkäykseemme vaan hylkäyksen perusteet ovat aivan muut ja ne tulen kohta kertomaan

kalliksen esitystä ja se oli kyllä minusta ihan oikea eli sotainvalidit ja veteraanit on kyllä unohdettu ei siitä pääse mihinkään

kuinka helppo se olisi hoitaa

kyllä tämä on koko eduskunnan asia ja siihen pitää nimenomaan ottaa kantaa mitä me teemme näille ryhmille jotka ovat aika marginaalisia

miksi se puuttuu

ihan muutama perustelu sille miksi me olemme hylkäyksen kannalla

tämä on se pääperuste meillä että koska me emme ole hyväksyneet näitä lakeja ja koska koko tämä aluehallintouudistus on hyppy tuntemattomaan niin olisi aika outoa jos me nyt olisimme hyväksymässä tästä osan eli tämän esityksen

arvoisa puhemies

toinen on sitten sotainvalidit ja veteraanit

niitten kohdalla kyllä voidaan löytää ratkaisut jos halutaan mutta se halu puuttuu hallitukselta ei ehkä eduskunnalta mutta se halu pitää saada tänne taloon muuten ei tästä tule mitään

mutta koska tämä koko uudistus on pielessä tästä seuraa että voimme olla tämän hylkäyksen kannalla

näin ollen tähän ei pidä kainuun mallia ed

timo korhonen millään tavalla sotkea

tämä esitys on muuten hyvä mutta tässä on tämä ongelma että nyt kun nämä turvapaikanhakijat voisivat saada työtä ja työskennellä kolmen kuukauden jälkeen niin nyt pitääkin olla kuusi kuukautta niin ettei voi tehdä mitään

minä olen sitä mieltä että jos heitä kerran tänne otetaan niin töihin heidät pitää saada tai koulutukseen eikä pitää jouten

kähkönen toi esille

se on ihan oikein mutta ei näin voi toimia että tällä tavalla pelataan lyhyellä ajalla muutetaan prosenttia sinne sun tänne

komennusmiehiä koskevaan asiaan totean että niin kuin puheenvuoroissa on tullut esille kyllä suomalaista työvoimaa tässä nyt sorretaan ja edelleen heikennetään komennusmiesten asemaa

ei kai siitä nyt ollut kysymys kun pyydettiin korjaamaan ja sen käsityksen sai kun ministeri katainen aikoinaan puhui tuossa kyselytunnilla että se korjataan mutta ei tässä ole mitään korjausta tapahtunut

on selvä että me tarvitsemme elinvoimaisen maaseudun mutta ei tämä koko uudistus kyllä tuo helpotusta sinne maaseudulle ja pienemmille paikkakunnille

ja siinä mielessä on ihan paikallaan tämä puolustuspuheenvuoro siitä vastakkainasettelusta mutta se ei tee tätä lakiesitystä tätä uudistusta mitenkään kauniimmaksi kyllä

arvoisa puhemies

sitten jos hallitus haluaa sehän voi tuoda sormenjälkirekisteriä koskevan lain tai dna lain ihan omana lakinaan mutta jotenkin se halutaan tähän nyt kytkeä mikä on tässä minusta se virhe

arvoisa puhemies

söderman ja monet muut ovat olleet kriittisiä tähän esitykseen ja valiokunnan puheenjohtajakin oli minun mielestäni puheessaan sanotaanko näin että varovaisen kriittinen

tässä on todella kysymys siitä että kun eu edellyttää passilakiin muutoksia niin olisi tehty ne mutta jostakin syystä tehdään taas enemmän kuin eu edellyttää mutta tämähän on tyypillistä meille

vasemmistoliiton ryhmä esitti valiokuntakäsittelyssä että passilainsäädännössä sormenjälkitunnisteita koskevien tietojen käyttöä rajoitetaan ainoastaan passilaissa tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin

ihmisten perusoikeussuojan kannalta esitys kansallisen lähestulkoon koko aikuisväestöä koskevan sormenjälkirekisterin luomisesta viranomaisille on mielestämme ongelmallinen nimenomaan tämän lain yhteydessä

esitys on altis oikeusturvan puutteita koskevalle kritiikille ja avaa rekisteritiedot välttämättömyysperiaatteesta ja vain yksittäistä tehtävää varten rajauksesta huolimatta lähestulkoon poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yleiskäyttöön

esitys merkitsee mielestämme puuttumista rekisteritietojen käyttörajoitusedellytykseen minkä vuoksi se loukkaa kansalaisten perusoikeuksia

hallituksen esityksestäkin ilmenee useista kohdin että sormenjälkien tallentaminen ehdotetun kaltaiseen keskusrekisteriin on riskialtis ratkaisu siis hallituskin on sitä mieltä

tällaisia ovat erityisesti tietojen luonteeseen ja sähköisen tunnisteen kopioitavuuteen ja levittämiseen liittyvät seikat

sormenjälkitietojen joutuminen vääriin käsiin saattaisi aiheuttaa erittäin merkittävää haittaa sekä yksittäisille henkilöille että rekisterin luotettavuudelle

riskin suuruutta korostaa se että rekisterissä olisivat ajan oloon lähes kaikki aikuisväestön sormenjälkitiedot

jos tämmöinen rekisteri on tarpeellinen niin kyllä tähän pitäisi minun mielestäni mennä aivan eri lainsäädännön kautta eikä sotkea sitä tähän passilakiin

perustuslakivaliokunnan mielestä sormenjälkien tallettaminen passirekisteriin ei näyttäisi olevan hallituksen esityksessä esitettyjen rekisterin perustamista puoltavien perusteiden kannalta täysin välttämätöntä ja oikeasuhtaista etenkin kun otetaan huomioon rekisterin olemassaoloon ja käyttöön liittyvät huomattavat riskit

sen lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että useissa eun jäsenvaltioissa muun muassa ruotsissa ja tanskassa sormenjälkirekisteriä ei aiota perustaa

lisäksi hallintovaliokunnan kuulemisessa tuotiin esille että saksassa sormenjälkitiedot hävitetään välittömästi sen jälkeen kun tieto on tallennettu asiakkaan passin sirulle

mutta jälleen tietenkin meidän pitää kulkea vielä tiukempana kuin eu edellyttää

arvoisa puhemies

esitys merkitsee sormenjälkitietojen laajamittaista tallentamista passirekisteriin ja näiden tietojen käyttämisellä puututaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan

perustuslakivaliokunta toteaakin omassa lausunnossaan että kysymyksessä on suuri periaatteellinen muutos nykyiseen oikeustilaan verrattuna sillä perinteisesti sormenjälkien ottaminen ja erityisesti niiden rekisteröinti on liittynyt rikoksesta epäiltyihin henkilöihin

tämän johdosta perustuslakivaliokunta on nostanut esille omassa lausunnossaan mielestäni aivan oleelliset kysymykset

sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta olennaista on arvioida onko sormenjälkien rekisteröinti sillä tavoin välttämätöntä että passimenettelyyn liittyvä tavoite ei ole saavutettavissa yksityiselämän suojaan vähemmän puuttuvin keinoin

lisäksi on arvioitava merkitseekö rekisteröinti pidemmälle menevää rajoitusta kuin on perusteltua ottaen huomioon rekisteröinnin taus talla olevien passimenettelyyn liittyvien intressien painavuus suhteessa rajoitettavaan perusoikeuteen

kyllä tässä vängälläkin herää se ajatus mikä täällä on noussut täyttääkö tämä laki näitä perustuslain vaatimuksia vai onko tässä ristiriitaa perustuslain kanssa

edellä olevan perusteella ryhmämme tulee esittämään yksityiskohtaisessa käsittelyssä vastalauseemme mukaisia muutoksia

arvoisa puhemies

suurien kauppakeskusten rakentaminen merkitsee sitä että kauppapalvelut keskittyvät ja kaupunkien keskustojen ja ympäristön kylien palvelut heikentyvät

tämä on mielestäni sitä keskittämispolitiikkaa jota hallitus on johdonmukaisesti harjoittanut lähes kaikilla yhteiskunnan sektoreilla

tästä kärsivät monet muun muassa ikääntyvät ihmiset ja muutkin joilla ei ole omaa autoa käytettävissä tai jos ei ole joukkoliikennettä niin kuin tuolla pohjois ja itä suomessa siellähän ei ole vaihtoehtoa liikkumiselle

tämän vuoksi kannatan ympäristövaliokunnan mietintöä joka huomioi kokonaisuuden ja turvaa paremmin lähipalvelut koko maassa

arvoisa puhemies

jostakin syystä ne on sopivasti ajoitettu eduskuntavaalien alle nämä pienituloisten pienet tulonsiirrot mitä hallitus esittää

siellähän uskalletaan puuttua suurituloisien etuisuuksiin ja veroihin eli kaikkein suurituloisimmilta leikataan mutta meillä ei voida koska meillä valtiovarainministeri sanoo että sieltä tulee niin pieni raha ettei sillä ole merkitystä

kyllä meidän suurituloistemme ja johtajiemme pitäisi kanssa osoittaa jotakin ymmärrystä tälle vaikealle taloustilanteelle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hän totesi tuossa että keinottelu ja rahanpesu ei ole pelkästään venäjän ongelma että tässä olisivat suomalaiset yritykset myöskin mukana

tutkimusten mukaan maahanmuuttajien sopeutumisen kotoutumisen ja kielen oppimisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää että he pääsevät töihin mahdollisimman nopeasti maahantulonsa jälkeen

työ ja tasa arvovaliokunta korostaa että vastaanottojärjestelmän on tärkeää kannustaa turvapaikanhakijoita työntekoon mikä minusta kuulostaa ihan loogiseltakin

heitä voi olla myöhemmin vaikea motivoida työntekoon nimittäin kun he tottuvat siihen että täällä voi kuusikin kuukautta olla jouten ei tarvitse tehdä mitään

onko tässä mitään järkeä että me toimeentulotukia joudumme lisäämään ja pidämme ulkomaalaisia tuolla vastaanottokeskuksissa joutilaana

paremmassa työllisyystilanteessa turvapaikanhakijoiden mahdollisuudet saada nopeasti työtä ovat vieläkin paremmat jolloin työnteko oikeus voi säästää toimeentulotukimenoja vieläkin enemmän

valiokunta on myös lausunnossaan todennut että työnteon väheneminen ja toimeentulotuen käytön lisääntyminen voivat olla omiaan lisäämään rasismia ja muokkaamaan kantaväestön asenteita entistä kielteisemmiksi turvapaikanhakijoita kohtaan

sitten valiokunta pitää vielä tärkeänä sitä että julkinen valta pyrkii kaikilla toimillaan johdonmukaisesti ehkäisemään rasismia ja edistämään suvaitsevuutta ja myönteistä asennoitumista maahanmuuttajiin

elikkä kyllä on ihan selvää että tässä arvoisa puhemies kaiken järjen mukaan tämä työnteko oikeus pitäisi säilyttää nykyisellään

sitten näistä asiakirjoista sen verran että jos on todellinen hätä ja pitää maasta lähteä tämän hädän edessä niin harvemmin tämmöiselle lähtijälle lyödään kouraan paperit asiakirjat niin että hän voi sitten tulla näitten papereitten kanssa

näin säästäisimme toimeentulotukimenojamme jotka varmasti ovat tänä päivänä turhankin suuret

en ymmärrä miksi näitä kuluja ja menoja pitää lisätä joten hallintovaliokunnan logiikka muuten hyvä mietintö tässä kohtaa pettää pahemman kerran

arvoisa puhemies

ahonen otti minusta tärkeän asian esille eli kysymyksen siitä kuinka hankalaksi tämä rakennuslupien saanti tulee tämän lain seurauksena

sen takia minä ihmettelenkin miksi ministerit vapaavuori ja lehtomäki eivät voisi olla täällä ja kertoa meille täällä paikan päällä miten he näkevät tämän mihin johtaa tämä laki

eli vastauksia näihin kysymyksiin tietenkin tässä kaipailee ja toisaalta tietenkin ehkä he toisessa käsittelyssä ovatkin paikalla mutta on tämä niin tärkeä asia että olisi minun mielestä syytä olla ministereidenkin täällä paikalla

mutta se mikä tässä jää askarruttamaan mieltä on se eikö tälle tapahtuneelle enää voi nykylainsäädännöllä tehdä yhtään mitään mitä ed

onko meillä todella näin lepsu lainsäädäntö että se mahdollistaa tämmöisen toiminnan eikä siihen voi enää puuttua kun se on kuitenkin hänen mielestään tapahtunut ja tosiasia

tätä esitystä kannattivat myöskin demarit hallintovaliokunnassa kun annoimme lausunnon ministeriölle